talouden vakauttamiskeinoja ovat työurien pidentämisen lisäksi muun muassa kilpailukyvyn parantaminen tuottavuuden nosto ja työllisyys

keskustelu asiasta

esillä susanne terveysvaliokuntaan

sen väliraportti tulee tammikuussa

julkista taloutta on tasapainotettava myös palvelujen sisällöllisillä menetelmillä ja rakenteellisilla uudistuksilla tavoitteena parempi palvelujen saatavuus laatu ja vaikuttavuus

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

asia

ihmisen hyvinvoinnissa ei ole kyse pelkästään sosiaali ja terveyspolitiikasta hyvinvoinnin saavuttaminen edellyttää onnistumista muun muassa talous työ elinkeino ja koulutuspolitiikassa

nämä kolme henkilöä ovat edustajat satonen rinne ja stefan wallin

hyvinvointia tulee edistää laajoin poliittisin toimin mutta välittämistä ei voi koskaan ulkoistaa pelkäksi viranomaistoiminnaksi

siellä puhutaan esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon laajemmista hartioista ja siitä että me saisimme vahvemmat taloudelliset hartiat myöskin tälle koko järjestelmälle laajemmin esimerkiksi vetovoimaiset yksiköt ja niin edelleen

juuri näin pitää edetä myöskin niin että palvelujen järjestäminen ja raha ovat yhdessä eikä niin että ne erotetaan toisistaan

ja debatti jatkuu

ja sitten puhujalistaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

työterveyshuolto lämmin kouluruoka päivähoito äitiyspakkaus isyysloma omaishoidon tuki

niitä monet meiltä kadehtivat

kun täällä edellä todettiin että tämä olisi ensimmäinen kerta kun näihin kannustinloukkuihin nyt puututaan niin se on vähän historiaton näkemys

asia

nyt ministerit vastaavat

aikanaan lipposen ykköshallituksen aikana asetettiin hallituksesta oikein kannustinloukkutyöryhmä jota silloinen ministeri arja alho veti ja joka työryhmä esitti tiettyjä muutoksia joilla näitä kannustinloukkuja silloin pystyttiin lieventämään

arvoisa herra puhemies

mutta sellaisen järjestelmän aikaansaaminen että aina kannattaisi tehdä työtä vaikka lyhytaikaista pienituloista väliaikaista ei ole helppoa kun samanaikaisesti haluamme pitää huolta siitä että kaikilla kaikissa olosuhteissa on riittävät edellytykset taloudellisesti ja sosiaalisesti elämän ylläpitämiseen

arvoisa herra puhemies

asia on loppuunkäsitelty tämän toisen käsittelyn ystävää tai järistyksen kahdeksassa siriporra soittajilta lakiehdotus jonka sisällöstä asian käsittely päättyi

henkilön kotikunta ei lainkohdan mukaan muutu jos hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta tai huollosta sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa

valtioon kohdistuvien vahingonkorvausvaatimusten hoito on tällä hetkellä hajautettu eri viranomaisten tehtäväksi sen mukaan minkä viranomaisen toiminnasta johtuen vahinko on aiheutunut tai mille viranomaiselle asian käsittely on säädöstasolla määrätty

kun puhutaan erilaisista perustulomalleista tai kansalaispalkkamalleista niin haluan vain sanoa että jos ne olisivat oikeasti helppo ja suoraviivainen ratkaisu näihin kannustinongelmiin niin kyllä näihin kansalaispalkka ja perustuloratkaisuihin varmasti jo olisi päädytty

arvoisat edustajat täällä on vielä ainakin yksi debattipuheenvuoro pyydetty

oman kotikuntansa alueen ulkopuolella hoitoon sijoitettu henkilö ei siten voi tällä hetkellä valita kotikunnakseen sitä kuntaa jossa hän tosiasiassa asuu

valtion vahingonkorvaustoimintaa keskittämällä vahingonkorvausvaateiden käsittely voidaan saada entistä yhdenmukaisemmaksi siten että keskenään samanlaisissa tapauksissa korvaukset tosiasiallisesti määrätään samalla tavoin riippumatta vahingon aiheuttaneesta viranomaisesta

missään nimessä ei kuvitellakaan että tällä terveydenhuollon ongelmat ratkaistaisiin vaan tämä on kunnille yksi lisä ja mahdollisuus ottaa käyttöön

sillä aikaa kun edustaja myllykoski esittää kysymyksen tai kommentoi muut voivat vielä painaa v painiketta ja sen jälkeen siirrytään mikäli ministeriö ei halua vaisu päivä tai vastaan ihan

jos he katsovat että tämä auttaa heidän toimintojaan se kannattaa ottaa käyttöön mutta mikäli he katsovat että sitä ei kannata ottaa käyttöön niin ei silloin kannata ottaa käyttöön

mutta kuten sanoin ponnistelua pitää jatkaa jotta työnteko olisi aina kannattavaa koska se on hyvin demoralisoivaa myös ja hyvin väärä viesti päättäjiltä että esimerkiksi nuoret ihmiset tietävät keskinäisen tiedonvaihdon ja kokemusten perusteella että ryhtymällä työntekoon jos se on pienipalkkaista työtä siitä ei juurikaan sen enempää saa kuin olemalla sosiaaliturvan varassa ja varsinkin jos laskee myös vapaa ajalleen jonkun arvon ja ottaa huomioon työhön osallistumisen aiheuttamat lisäkulut niin kyllä se työhön osallistuminen joissakin tilanteissa on hyvin vähän kannattavaa